valtioiden velkakriisin laajentuminen ja pankkisektorin epävakaus erityisesti velkakriisistä kärsivissä valtioissa sekä espanjassa ovat lisänneet yleistä epävarmuutta ja heikentäneet talousnäkymiä

samalla tartuntavaikutukset euroalueella ovat lisääntyneet

vastoin toistuvaa harhaluuloa ei eurooppalaisessa talouskriisissä ole kysymys valuuttaongelmasta vaan toisiinsa kietoutuneista yli varojen elämisestä ja talouden yleisistä kilpailukykyongelmista

niin espanjan pankkijärjestelmän tervehdyttäminen tukipaketilla kuin maan julkisen talouden vakauttamistoimien toteuttaminenkin ovat välttämättömiä edellytyksiä sille että luottamus maahan palautuu ja markkinaehtoisen rahoituksen saatavuus taataan jatkossa

kun tukipakettiin on vielä saatu kytkettyä hallitusohjelman edellyttämät ja vastuitamme rajoittavat vakuudet on maamme edun nimissä tehty kaikki tehtävissä oleva työ

arvoisa puhemies

kuten kokoomuksen eduskuntaryhmä toi ryhmäpuheenvuorossaan tänään aiemmin esille tuo euroopan kansojen liittoon kuuluminen paljon hyvää suomelle

on maamme etujen mukaista kuulua yhteisöön joka toiminnallaan pyrkii turvaamaan jäsenvaltioidensa taloudellisen ja sosiaalisen edistyksen poistamalla eurooppaa jakavat raja aidat

tähän kuuluvat muun muassa yhteiset sisämarkkinat vapaa ihmisten tavaroiden palveluiden ja pääomien liikkuminen sekä tulliunioni yhteinen kauppapolitiikka yhteinen ulko ja turvallisuuspolitiikka sekä yhteinen valuutta

euroopan unioni on meille vertaansa vailla oleva arvoyhteisö ja ylivoimaisesti tärkein viiteryhmämme jota tulee ja kannattaa puolustaa myös vaikeina aikoina

arvoisa puhemies

faktaa on se että tällä hetkellä suomalaisista lapsista ja nuorista yli yksi neljäsosa kärsii erilaisista mielenterveydellisistä ongelmista ja näiden lasten lukumäärä on vain lisääntynyt vuosi vuodelta ja ongelmat ovat muuttuneet entistä vakavammiksi

jos rakkautta saa niin onko sillä väliä mistä se rakkaus tulee

arvoisa rouva puhemies

kuten hyvin ja että voidaan arvioida hallitus perustelee miksi tiedetään puolustusvoimat on ollut viime vuosina jatkuvien toimintamenopaineiden kohteena

miten tätä koulutusvelkaa on tarkoitus kuroa umpeen

arvoisa herra puhemies

nykyisellään osa kunnista ei kuitenkaan pysty näitä velvoitteita täyttämään vaikka haluaisikin eikä tilanne tule tästä tulevaisuudessa helpottumaan päinvastoin

esimerkiksi väestön ikääntyminen aiheuttaa kunnille menojen nousupaineita joista noin puolet kohdistuu kuntien järjestämisvastuulla oleviin hoito ja hoivapalveluihin

on aivan selvää että kansalaisten lähipalvelut voidaan taata ainoastaan muodostamalla vahvoja ja taloudellisesti elinvoimaisia kuntia jotka pystyvät itse tuottamaan suurimman osan peruspalveluistaan

tilanteessa jossa julkista taloutta uhkaa lisäksi niin maailmantalouden kriisi kuin kestävyysvajekin ei esimerkiksi teidän keskustalaisten ajama lähipalvelulaki ole realistinen vaihtoehto

säätämällä vain uusi laki ei itse asiaa eli palveluiden turvaamista hoideta mitenkään sillä ylimääräistä rahaa ei löydy kunnilta eikä sitä löydy myöskään valtiolta

uudistuksen vauhdittamiseksi hallitus on muun muassa sitoutunut poistamaan lainsäädännöstä kuntaliitoksia vaikeuttavia tekijöitä sekä uudistamaan valtionosuusjärjestelmää nykyistä kannattavammaksi

haluankin kysyä paikalla olevilta keskustalaisilta onko teidän mielestänne oikein maksattaa helsinkiläisten rahoilla syrjäseutujen kuntahallintokuluja tilanteessa jossa helsingin nykyisillä verotuloilla pystytään tuskin edes turvaamaan kaupunkilaisten omia palveluita

arvoisa puhemies

sen sijaan tarvitsemme kuntarakenteen vastuullista kehittämistä kohti työssäkäyntialueisiin perustuvia peruskuntia ja oikeudenmukaista verotusjärjestelmää

yritystoiminnan perustaminen köyhimpiin maihin on aina omalta osaltaan riski ja vaatii paljon taustatyötä ja sikäläisen yhteiskunnan kokonaisvaltaista ymmärrystä ja tätä ymmärrystä ja erityisesti sitä arvokasta kenttäkokemusta on paikalla olevilla kehitysyhteistyöjärjestöillä

kysyisinkin ministeriltä

salissa on tänään käytetty useita varsin värikkäitäkin puheenvuoroja tähän aihepiiriin liittyen ja itseni vuosikausia niin freelancerina kuin toiminimiyrittäjänäkin elättäneenä en voi kuin ihmetellä sitä valtavaa väärän ja virheellisen informaation määrää joka tämän aihepiirin ympärillä liikkuu ja jota tahallaan jaetaan

mietintö kannattaa tarkkaan lukea mikäli kokee että asiassa on epäselvyyksiä

yksi ylpeyden aiheitamme on jo vuosikausia ollut se että olemme suomessa monessa nais ten asemaan liittyvässä asiassa edelläkävijöitä

mitään patenttiratkaisua tähän ei ikävä kyllä kuitenkaan ole sillä perheet ja elämäntilanteet ovat erilaisia ja kuten täällä salissa on tänään useaan otteeseen todettu se mikä sopii yhdelle perheelle ei välttämättä sovi toiselle perheelle

onkin iloinen asia että myös he ovat huomanneet sen että maassamme on todella monenlaisia perheitä joilla kaikilla on yksilöllisiä tarpeita

siksi olisin toivonut että välikysymystekstissä olisi nostettu esille myös yksi perhepolitiikkamme epäkohdista samaa sukupuolta olevien parien muodostamien perheiden tarpeet ja kysynkin milloin oppositio sitoutuu heränneen perhepoliittisen mielenkiintonsa siivittämänä toimiin tämän aiheen puolesta

tavallisilla helsinkiläisperheillä ja muillakin perheillä suomessa on aidosti oltava taloudellinen ja todellinen mahdollisuus valita erilaisten hoitomuotojen väliltä itselleen sopivin vaihtoehto

ensisijaista olisikin lisätä perhevapaiden aiempaa tasaisempaa jakautumista vanhempien kesken eikä pelkästään naisen uran vuoksi vaan ennen kaikkea lapsen edun vuoksi

sen lisäksi että isien osallistuminen lasten kasvatukseen vahvistaisi vanhempien yhteistä vastuuta lapsista vahvistaisi se myös isän ja lapsen välistä suhdetta sekä äidin asemaa työmarkkinoilla kun naisen ei aina tarvitsisi olla se vanhempi joka jää kotiin hoitamaan perheen lapsia

kysynkin ministeriltä milloin mahdollisesta joukkojen lähettämisestä syyriaan on ajateltu kerrottavan eduskunnalle ja millaisia kustannusarvioita kyseisestä toimenpiteestä on tehty

perusopetuksesta toiselle asteelle on onnistuttu ulottamaan koulutuspolku jonka ansiosta moni nuori on onnistunut välttämään sen yhteiskunnan rattailta putoamisen kriittisessä opintojen nivelvaiheessa

kysyisinkin ministeriltä

mihin toimiin on ryhdytty joustavan perusopetuksen parissa jo aloitetun työn jatkuvuuden turvaamiseksi

arvoisa puhemies

suunniteltuun helsingin seudun metropolihallintoon ja joukkoliikenteeseen liittyen ministeri kyllöselle muutama kysymys

tuleeko metropolihallinnolle kenties verotusoikeus ja osa verotuloista ohjataan joukkoliikenteen rahoitukseen vai onko ajateltu asukaslukuun ja joukkoliikenteen palvelutasoon perustuvaa kuntakohtaista maksua

varmaa on se että kesälomien jälkeen yhä useammassa perheessä joudutaan havahtumaan jälleen siihen tosiasiaan että viinaa on taas tullut otettua ja töihinpaluu ei ilman ammattiapua onnistu

ja oikeassa elämässä vain harva meistä odottaa siihen ikään vaan aina löytyy niitä vielä viisaampia jotka suostuvat hankkimaan tätä viisasten juomaa itseään paljon nuoremmille ja pahimmissa tapauksissa jopa pienille lapsille

tarkoitusperä on ehdottoman hyvä keinoista voi kuitenkin olla eri mieltä

nuorena aloitettu alkoholinkäyttö taas tekee todennäköisemmäksi myös aikuisiän riippuvuuden ja nämä varmasti pitävät osittain paikkansa

tv ja radiomainonnan aikarajan muuttaminen tunnilla myöhemmäksi ei esimerkiksi poista kaikkein vaikuttavinta alkoholimainontaa viinan käyttöä lasten lähipiirissä ja julkisilla paikoilla kun vanhemmilla ja kaikilla muillakin täysi ikäisillä on mielikuvamainonnan rajoittamisen jälkeenkin mahdollisuus ostaa itselleen alkoholia vaikka millä mitalla

vanhempien kasvatusvastuuta ei mielestäni tulisi ulkoistaa yhtään enempää yhteiskunnalle yhä uusia näennäisiä kieltoja ja säännöksiä luomalla

pienen näpertelyn sijaan keskittyisin itse alkoholiasioissa merkittävimpiin asioihin kuten kunnolliseen valistukseen ja alkoholistien hoitokeinoihin kuten pakkohoitoon ja ennen kaikkea päihdeäitien pakkohoitoon

osa ymmärtää tätä apua hakeakin mutta valitettavasti suurin osa ei tajua omaa tilaansa ennen kuin hengenlähtö on lähellä ja ikävä kyllä ei usein silloinkaan

joka kymmenes suomalainen on kasvanut kodissa jossa vanhempien liiallinen alkoholinkäyttö on aiheuttanut koko perheelle ongelmia ja tämä tarkoittaa puolta miljoonaa alkoholin varjossa elänyttä lasta

globaalissa mediamaailmassa kasvaneet nykynuoret taitavat vain olla edeltäjiään fiksumpia ja käyttää vanhempiaan enemmän omaa harkintakykyä ja maalaisjärki

edustaja

muun muassa aasialaisissa matkailijoissa olisi oikein kohdennetulla markkinoinnilla huomattavaa kasvupotentiaalia

miksi matkailumarkkinoinnin rahoitusta ei ole saatu nostettua pohjoismaiselle tasolle vaikka sille selkeästi olisi tarvetta ja miten ministeri noin muutenkin näkee matkailun tulevaisuuden ja potentiaalin

tutkinnon ohella tarvitaan opintojen aikaisen työkokemuksen lisäksi myös uraohjausta ja monipuolista tukea työllistymiseen ja tähän liittyen kysyisin ministeri ihalaiselta

ei ole missään määrin järkevää että kauppiaan on haettava vuodesta toiseen kallista poikkeuslupaa saadakseen pitää omaa kauppaansa auki ja täysin järjetöntä on myös se että parturi kampaaja joutuu maksamaan satoja euroja saadakseen harjoittaa ammattiaan pyhäpäivinä

ostokset voi klikata kellonajasta riippumatta ostoskoriin mistä tahansa ja verkkokaupan odotetaan kasvavan nopeasti tulevina vuosina

vapaa aukiolo vaikuttaa positiivisesti koko kansantalouteen ja mikä tärkeintä ihmiset kaupat ja kauppiaat saavat itse päättää toimistaan ilman valtiovallan holhousta

seuraava luonteva askel olisi vapauttaa ravintoloiden aukioloajat ja ensimmäisenä toimenpiteenä tulee luopua jatkoaikalupien vaatimisesta

tässä toivottavasti myös edetään pikaisesti

arvoisa puhemies

uuden isyyslain myötä isyyden tunnustamisprosessi yksinkertaistuu ja lapsen oikeus tietää molemmat biologiset vanhempansa paranee

se ei esimerkiksi sisällä äitiyden määrittymistä koskevia pykäliä joiden avulla myös naisparin perheeseen syntyvän lapsen vanhemmuus voitaisiin tietyin edellytyksin vahvistaa ilman tarvetta perheen sisäiseen adoptioon